en halua omalta osaltani olla enkä halunnut olla valiokunnassa esittämässä niitä perusteita jotka haluaisivat ehkä yhtyä vihreiden vastalauseeseen jossa turpeen ja hakkeen osalta halutaan purkaa tämä kiikkulautamalli joka kuitenkin turvaa sen että ensin on puuhake sen jälkeen turve ja sitten vasta kivihiili

edustaja heikkilä toivottavasti sitä kulttuuria ei tänne tuoda eikä sillä puolusteta tätä epäoikeudenmukaisuutta mitä tässä talossa harjoitetaan

meillä ei ole myöskään sairaaloiden byrokratiaa täällä

tämän murtaminen olisi mielestäni todella turmiollista eikä ainakaan edistäisi ilmastonmuutokseen valmistautumista ja sen torjuntaa

vihreiden esitys sinällään on oikeutettu että olisi pitänyt jättää varmasti vastalause mutta tuo peruste ei ole oikea

eivät täällä kaiketi kansanedustajatkaan käy keskenään saunassa siinä mielessä kuin heikkilä antoi tuossa esimerkissään luvan mielikuvituksen laukata

meidän pitää jatkaa rakentavalla linjalla ja viedä tätä maaliin yhdessä

hallituksen esityksessä on hyviä elementtejä mutta lakiesityksen kirjauk sien toteuttaminen edellyttää myös erityisesti resurssien ja sitä kautta taloudellisten vaikutusten arviointia

on mahdotonta sanoa mitenkä voidaan arvioida taloudellisia vaikutuksia jos ei ole resurssejakaan arvioitu ja sitä kautta ensin resurssit ja sitten taloudellinen arviointi ja niitä vasten sitten peilataan kuntien mahdollisuudet yhteiskunnan mahdollisuudet toteuttaa tämä hyvä hanke siihen maaliin mitä hallitus on lähtenyt tavoittelemaan

salissa on ehkä etenkin kokoomusedustajien toimesta peräänkuulutettu että entistä useamman varhaiskasvatuksessa työskentelevän tulisi olla korkeakoulutettu lastentarhanopettaja ja viitattu tieteellisen tiedon hyödyntämiseen lastenhoidossa

oikein on tietysti että meillä jos varhaiskasvatusta kehitetään myös yliopistotasoista koulutusta ja sitä kautta osaajien kirjoa tulee lisätä myös varhaiskasvatuksessa

väitän kuitenkin että kasvatustieteellisten teorioiden hallitsemista tärkeämpää on että pieniä lapsia hoitava henkilöstö osaa hoivata ottaa syliin ja pärjää muutenkin lasten kanssa

empatia ja arkipäivän pedagogiikka eivät aina vaadi vuosia korkeakoulussa vaan ne lähtevät ihmisestä hänen elämänkokemuksestaan luonteestaan ja siitä että hänelle annetaan mahdollisuuksia työtehtävässään omaksua myös varhaiskasvatuksessa vaadittavia pedagogisia taitoja

kiitän tästä erityisestä huomiosta että pysyn puheenvuoroni luvussa mukana

äskeisessä puheenvuorossani en päässyt siihen kohtaan miksi itse pohdin tätä koko hanketta minkä takia esitin maa ja metsätalousvaliokunnassa tätä uudelleen valmisteluun miksi esitin sitä talousvaliokunnassa uudelleen valmisteluun

kaikkien henkilöstöryhmien pedagogista osaamista tulee voida kehittää edelleen eikä siis pidä pelkästään korkeakouluväylän kautta lähteä tätä tavoitetta toteuttamaan

ymmärrän kyllä jos eräällä puolueella on ajatus siitä että kun kaikki kansankynttilät perinteisesti kannattavat ja omaksuvat tiettyä poliittista näkemystä niin äänestäjäkunta kunnissa lisääntyy jos kaikki ovat opettajia mutta näin tuskin tänä päivänä kannattaa enää kenenkään haaveilla

en halunnut olla hylkäämässä hallituksen esitystä koska lähtökohdaltaan meidän pitää suhtautua erittäin positiivisesti siihen että suomessa metsät hyödynnetään korkean jalostusasteen teollisuuden toimesta

näiden keskusteluiden tiimoilta itse esitän sen toiveeni minkä toivoin että valiokunnat käsittelisivät olisiko mahdollista tässä yhteydessä myös voimaan jäänyttä tilaajavastuulakia siltä osin sortteerata että näitä laiminlyöntimaksuja voitaisiin harmonisoida myös muualle tai että ne olisivat yhtäläisiä jokaisella toimialalla ja siksi kysymykseni kuuluukin jos ministeri vielä vastaa mihinkä valiokuntiin on ajateltu että tämä lainmuutos on menossa

siksi en esittänyt vastalausetta talousvaliokunnassa koska kyllä meidän olisi tässä vaiheessa pitänyt kansallisesti

ja olen tavallaan surullinen että eduskunnan käsittelyssä ei ole sellaista vaihtoehtoa että sitoudumme parlamentaarisesti siihen vaihtoehtoon että tätä koko asiaa käsiteltäisiin niin että meillä olisi ollut siellä ensiharvennus meillä olisi ollut puuvarantojen osalta perikuntia ja muiden että me olisimme käsitelleet tämän asian siten että tämä olisi edistänyt sekä energiateollisuuden että erityisesti korkean jalostusasteen teollisuuden toimintaedellytyksiä

lasten pitää kuitenkin antaa olla lapsia varsinkin kun kyse on alle kouluikäisistä lapsista

voidaan todeta että esimerkit ruotsissa osoittavat että varhaiskasvatuksen koulumaisuus ei ole tuottanut hyviä tuloksia

en malta olla sanomatta edustaja satoselle että nyt valmisteilla olevan lainsäädännön sekä sen isomman remontin valmistelun ansiosta jossa myös vuokratyö tulee osaksi olemaan voin lohduttaa edustaja satosta että meillä ei tarvitse enää käydä niin paljon keskusteluja lakkosakoista sillä näiden osalta tämä tulee rauhoittamaan työmarkkinoita koska monia tiedän laittomia työtaisteluja on syntynyt vuokratyövoiman käyttämisestä esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimusalalla

arvoisa puhemies

edustaja mäntylä toi erittäin perustellusti esille sen kuinka ja mihinkä perustuen perussuomalaiset jättävät vastalauseen mutta yhteen kohtaan haluan täsmentää

tässä salissa tänään kuulimme oivan ja analyyttisen puheenvuoron siitä että lapsi kun on syönyt ja nukkunut niin hän on valmis oppimaan uutta

oikeastaan edustaja kalmari toi valiokunnassa hyvin esille juuri tämän vastentahtoisen ja aggressiivisen mainonnan

sen vuoksi en vastalausetta tähän esittänyt sillä vasemmistoliitto haluaa ehdottomasti tukea korkean jalostusasteen teollisuuden mahdollisuuksia tässä maassa

ja edustaja mustajärvi toi juuri oikein esille sen missä on se laittomien lakkojen syntysija myös eli meidän pitää yhdessä ponnistella että laittomia lakkoja tässä maassa ei olisi yhtään

mielelläni olen kirjoittamassa alle tai tekemässä sellaista lakialoitetta missä lähdemme liikkeelle siitä että pikavipeissä mielikuvamainonta voitaisiin kieltää

se ristiriita mikä tässä on hämmentää ja ehkä edustajana joka ei omaa saamelaisia sukujuuria eikä tee täällä politiikkaa eduskuntavaalien takia paheksunkin niitä näkemyksiä joissa pohjoisen kansanedustajia halutaan leimata sillä että he tekevät asiasta vain vaalien vuoksi täällä numeroa

se tässä on tärkeää ja uskon että hallituksen esityksessä on myös huomioitu se tasapainoisesti niin että tämä opettajuus ja opettamisen rooli on siinä mielessä mielestäni oikeasti ja hyvin tavoitettu ja nämä arvot mitkä sillä opetuksella tässä varhaiskasvatuksessa ovat

oikein on että koska tämä laiminlyöntimaksu turvaa suomalaisen rehellisen työnantajan asemaa se suojaa samalla myös suomalaista työmiestä ja yhdessä tätä asiaa rakentamalla meillä on mahdollista selviytyä huomattavasti paremmin

minä kun tykkään sianlihasta niin minun mielestäni sitä saa kyllä mainostaa niin että tulee hyvä olo missä se raja sitten kulloinkin kulkee mutta näissä mistä tulee kerrannaisvaikutuksia huomattavasti enemmän ehkä olisi hyvä että eduskunnassa aktiivisesti lähdetään toimimaan ja pikavippien osalta mielikuvamainonta ja vastentahtoinen mainonta otetaan aloitteeksi

työ on raskasta ja kunnioitan hoitajien tekemää työtä mutta on väärin väittää että vain juuri sen takia hoitoala olisi tyhjentynyt hoitajista vaan kysymys on siitä että houkuttelevampaa oli siirtyä it alalle kokoamaan kännyköitä ja muita mikä ryösti valitettavasti meiltä pätevää hoitohenkilökuntaa ehkä väärälle uralle ja nyt meidän on saatava aikaiseksi että me houkuttelemme heidät takaisin

olen teidän puolestanne pahoillani

uskon kyllä siihen teidän omakohtaiseen kokemukseenne sillä alueella elävinä ja paremmin saamelaisia tuntevina ja erityisesti niitäkin saamelaisia jotka eivät ole identifioituneet saamelaisiksi eivät siis ole merkittynä ääniluetteloon

en voi olla käyttämättä aivan lyhyesti arvoisa puhemies

edustaja heinonen viittasi kansainväliseen käytäntöön jossa varhaiskasvatus nähdään opettajakeskeisenä ja pedagogiikkaan perustuvana

maa ja metsätalousvaliokunnassa tuli kohtuuttoman suuri asiapitoinen joukko asioita näiden kahden niin ilon kuin tämänkin lain valmistelun osalla ja kuultiin laajasti asiantuntijoita

eri asiantuntijat valiokunnan kuulemisessa korostivat kovasti sitä kuinka isosta mittavasta pommista siellä maan alla tällä hetkellä on kysymys ja siinä tietysti sitten arvioidaan kun valtio ei siinä sitten enää mukana sillä tavoin ole millä lailla se mahdollistetaan että nämä asiat pysyvät kunnossa ja samalla kertaa siihen liittyy se riskienhallinta

itse kuitenkin näkisin että tällainen menettely lyhentää liiaksi lapsuutta ja pisa tutkimukset eivät ainakaan kerro sitä että englantilainen lapsi olisi sen kypsempi ja parempi oppimaan joten mennään hallituksen peruslinjauksella mutta muistetaan se että meillä on erilaisia perhepäivähoidollisia haasteita tässä

esitettävässä lainsäädännössä kuitenkin luodaan pohja sille jatkolle kuinka näillä alueilla jatkossa eletään mitkä edellytykset on tasavertaisesti harjoittaa elinkeinoja koska käräjillä kuitenkin on oma valta asemansa joka pystyy ohjaamaan ja sen määrittelyn perusteella oikeutukset niihin maa alueisiin säädetään ja olisi erityisen kohtalokasta jos tällä lainsäädännöllä luotaisiin lopullinen ristiriita mistä ei ole ulospääsyä

riskienhallinnan osalta haluaisin korostaa myös sitä että meidän pitää uskaltaa huomioida myös se tahallisesti tuotettava riski jota tänä päivänä voi tässä maailmanmenossa tulla niin että meillä on jokin järjestö joka haluaa vahingoittaa tahallisesti kanssaihmisiä

on muistettava että se osan aikaa perhepäivähoidossa oleva lapsi ei ole yhtään eriarvoisempi kuin kokoaikaisessa oleva

juuri vesien kautta se on erittäin helppo suorittaa näin voidaan aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia tuhansille kymmenilletuhansille ihmisille ennen kuin se tulee tiedostetuksi

mutta nyt käsittelyjärjestys ei ole sellainen että todellakin voidaan olla varmoja ettei tämä aiheuta eripuraa riitoja ja erityisesti elinkeinon harjoittamisen kannalta sellaisia ristiriitoja että veljekset keskenään eivät voisi harjoittaa samaa elinkeinoa koska se oikeutus on vain toiselle suotu

kiitos

valiokunnan tulee myös huomioida se että tiedottamisen tämän lainsäädännön osalta tulee tapahtua niin että se tulee jo ennakolta eikä vasta sitten niin että mitkä ovat ne lain vaikutukset kun tämä laki on astunut voimaan

arvoisa herra puhemies

pankkiveroista puhuttaessa pitää muistaa että me tarvitsemme joitakin välineitä joilla me pystymme pärjäämään tulevien finanssikriisien keskellä

me toimme sen vahvasti hallitusohjelmassa esille ja on hyvä että tämä askel on periaatteellisesti kyetty ottamaan tämän hallituksen aikana

on pakko todeta näille jo hieman tyhjenneille saleille sekä lehteriyleisöä aika vähäisen on täällä mutta tyytyväisenä siitä että edustaja rundgren on kuitenkin jäänyt kuuntelemaan että mitähän se edustaja myllykoski mahtaa sanoa että tämän lain valmistelun yhteydessä on erittäin paljon tapahtunut muuta kalastuksen osalta

mutta jos ei joku ole esimerkkinä ja uskalla ottaa niin sanotusti rahamarkkinoita niskasta kiinni näitten kokemusten jälkeen mitä suomessa on ollut

jos tässä on tullut käsitys että koetan jotenkin kyseenalaistaa tai moittia keskustapuolueen toimintoja kalastuslain tai muuhun kalastukseen liittyvän osalta niin sitä ei kyllä todellakaan voi edustaja rundgrenin osalta sanoa

suomalaisilta yrityksiltä pankit leikkasivat yrittäjämahdollisuudet työntekijöiltä lähtivät siinä vaiheessa työpaikat mutta silti veronmaksajat työntekijät kustansivat ja pitivät pankit pystyssä

meillä on eritasoisia avustajia täällä meillä on eritasoisia tehtäviä tekeviä avustajia täällä mutta aivan varmasti löytyy joku kultainen keskitie siinä minkälaisia tehtäviä kukin kansanedustaja avustajalleen antaa ja minkälainen tehtäväkenttä on

kuitenkin haluaisin tuoda esille ja perätä enemmänkin sitä kun tässä salissa ollaan keskusteltu näitten taloudellisten vaikutusten arvioinneista mitä hallitus on esittänyt tiedetään suorat vaikutukset ja se kuinka se on elintarvikeketjulle ollut jo tässä hetkessä selkeästi miinusmerkkinen ja on selvää että ei putinin ilmoituksen myötä ainakaan ennen kuin vuosi on täynnä venäjä tuskinpa

tämän lakiesityksen yksi heikkous on juuri se että meillä jäi huomioimatta valiokunnassa ehkä hallituspuolueiden toimesta mutta täytyy sanoa että ehkä oppositiopuolueidenkaan yhteistyön osalta ei huomattu inarijärven osalta kytkös siihen että olemme päättämässä saamelaiskäräjistä sekä ilo sopimuksesta tässä samassa eduskunnassa

uskallamme osoittaa niille tahoille että hekin ovat vastuussa

arvoisa puhemies

edustaja holmlund hyvin luki sieltä hallituksen yksityiskohtaisista perusteluista ja juuri niihin halusin puuttua

oikeastaan en ole ollenkaan harmissani tässä kohtaa byrokratian lisääntymisestä sillä jos me ajattelemme sisävesien ammattikalastuksen kehittämistä ja toimintaedellytyksiä niin olisin toivonut kyllä että lupamenettelyissä jollakin lailla olisi huomioitu että vaikkapa nyt jossakin keiteleellä missä on aivan huikeita eroja verkkomaksujen osalta jollakin tavoin olisi pystytty kohtelemaan kalastajia samalla tavoin

voin varmasti sanoa että edustaja nylund ei aloitetta kirjoittaessaan tietänyt minkälaiseen ajankohtaan aloite täällä salissa tulee

sen jälkeen tulee se koulutuksellinen osaaminen ja olisi varmasti hyvä että meillä olisi joku järjestelmä jolla pystyttäisiin kyvykkyydestä ja ehkäpä työtehtävien onnistumisesta ehkä aktiivisemmin vielä palkitsemaan

joku teki halusi muuta kantaansa että näitä välillisiä vaikutuksia pitäisi arvioida tässä hetkessä jo mitä ne tulevat jatkossa tarkoittamaan ja varautua niihin

ne todellakin tuottavat sen epäselvyyden siitä mikä on ammattimaista koska siellä on erikseen mainittu nämä valtion kuntien veneet

me olemme juuri vastaamassa siihen haasteeseen että eu on tehnyt pakotteita venäjää vastaan ja vastapakotteet ovat voimakkaita

jos nyt käytän sitä karmeaa esimerkkiä vaikka toki tiedämme sen että perhepäivähoitajilta edellytetään kunnissa olettaisin jokaisessa kunnassa nollatoleranssia eikä tällainen sinällään olisi mahdollista niin se antaa sen mahdollisuuden että omalla veneellä tai kunnan omistamalla veneellä ollaan erilaisessa asemassa saman ammatin harjoittamisen yhteydessä

toin kyllä muutamankin kerran valiokunnassa esille sen että meidän pitää huomata se että emme voi olla toisaalla tekemässä sellaista erityislainsäädäntöä joka määrittelee alkuperäisväestön oikeuksia kapeammaksi kuin ollaan ilo sopimuksessa myöntämässä

olen aivan varma että se olisi tälle suomen eduskunnalle lisävoimavara jos meillä olisi joku sellainen pätevyyden arviointi sen peruspalkan päälle

ollaan paljon pohdittu sitä ja tunnustettu ne tosiasiat että maidontuottajille tämä on erityinen ongelma

arvoisa herra puhemies

mutta nyt on jo nähtävissä että kaupan hyllyillä tällä hetkellä on euron kilohintaan olevia tomaatteja jolloin meillä kotimaiset puutarha ja hedelmäviljelijät ovat vaikeuksissa kun esimerkiksi hollantilaiset dumppaavat markkinoilta tänne hedelmiä ja vihanneksia

edustaja pekkarinen toi edustaja piiraisen esittämään näkemykseen aika perustellun näkemyksen mutta täytyy kyllä sanoa että erityisesti sahojen osalta tässä esityksen valmisteluvaiheessa ollaan esitetty aika suurta kritiikkiä

sitten näillä joilla on oikeus kalastaa kotitarvekalastuksessa verkkomäärää rajoitetaan mutta sitten ammattikalastajille se verkkojen hinta voi olla kyllä kohtuuton

näihin pitää terävästi keskittyä mitä se tarkoittaa viiden vuoden säteellä

se edellyttää jokaiselta kansanedustajalta myös sitten vastuullisuutta ja vastuun kantamista että siinä ei tapahdu semmoista mikä on inhimillisesti helpompaa kahden ihmisen välillä että no olkoon nyt tämä kaikkein korkein mahdollinen vaan kyllä meillä pitää olla järjestelmä joka huolehtii oikeudenmukaisesti että jokainen saa ansionsa mukaan

eli rivitaloyhtiössä juostiin apuun perustettiin vpk ja varustettiin se paloautolla mutta huolehdittiin vain siitä että siellä oli yhden palon sammuttamiseen tankillinen vettä

ministeri varmasti tuntee asian paremmin kuin edustaja myllykoski mutta en välty siltä ristiriidalta mikä tähän tulee ja millä lailla sitä voidaan käsitellä koska tämä avaa

tätä kun jaksaa itselleen jumpata niin näitä samanlaisia esimerkkejä tulee todella paljon niistä nuohoojista eläinkuljettajista jokisoutajista

juuri tässä kohtaa meidän omat veroratkaisut voisivat olla se väline jolla edesautetaan nyt tässä hetkessä meidän omia tuottajia jotka kasvihuoneviljelyllä elantonsa saavat ja myös unohtamatta sitä että vaikka ne ovat pieniä tuottajia ne eivät kaikki perheyrityksissä omin työvoimin pärjää vaan siellä on myös ulkopuolista työvoimaa joka sitä kautta tukee kansantaloutta

vaikka se ei suoranaisesti juuri nyt liity tähän asiaan kyllä todellakin olisi ollut hyvä että tässä esityksessä oltaisiin pystytty avaamaan myös se asia josko niin sanotun lähisähköenergian tuotanto näille sahoille suurempien vaikkapa kaksinkertaisten investointitukien osalta olisi mahdollistettu

tämä hallitus on omilla päämäärätietoisilla toimillaan lähtenyt rakentamaan sellaisia paloturvallisuussäädöksiä millä paloja voitaisiin ennaltaehkäistä

itse asiassa ministeri hyvin puheenvuorossaan toi esille

vallan ulkoiset merkit hallitsevat yhteiskunnassa vielä kyllä normaalissakin työelämässä

meillä tässä maassa vaikkapa valtionyhtiö alkossa on ihmisiä joilla on kymmenen tuntia viikossa oleva työsopimus enkä usko että sillä nyt on turvattua toimeentuloa

se on ollut oikea linja ja myös se että vastuita on pyritty antamaan niille jotka ovat rakentaneet paloturvattomia asuntoja ja olleet niitä rahoittamassa

sinällään juuri tässä hetkessä ja nyt pitäisi ehdottomasti tarttua nylundin tekemään lakialoitteeseen jo aivan sen vuoksi että voisimme kompensoida venäjä vastapakotteiden tuomaa markkinahäiriötilannetta kotimaisille vihannesviljelijöille

onko nyt niin että tämä lainsäädäntö vahvistaa ulkomailta tulevan työsuhteisen työntekijän asemaa eriarvoisesti kuin suomessa työskentelevän työntekijän työsuhdeturva

eli kun tätä ei ole tehnyt valtakunnallinen puolue vaan vasenryhmä niin siinä mielessä meitä ketään ei pitäisi sitoa ainakaan semmoinen kateus joka vie kalatkin vedestä vaan voisimme sitten todeta että olemme tämän esityksen takana

on oikein että suuremmilla harteilla tämä hallitus on muodostamassa ammattipalokuntaa jonka tankit ovat niin täynnä imfn ja ekpn osalta että me pystymme ja turvaamme jatkossakin keskustan aloittaman suomen kansan ja kansallistalouden pelastamisen

se olisi ollut uusiutuvien energioiden ja uusiutuvan sähköntuotannon kannalta aika monella paikkakunnalla erityisen isoille sahoille todella kannattava mahdollisuus

arvoisa herra puhemies

tämä on nyt niin ristiriitainen direktiivin implementointi että näin rivikansanedustajaa huimaa mutta kun tietää ja on tuolta ammattiyhdistysliikkeestä tullut tähän niin kyllä tämä mielestäni antaa sen mahdollisuuden

toivon että niin oppositio kuin hallituspuolueet ja toivotaan että erityisesti pohjoisen kansanedustajat omissa eduskuntaryhmissään tuovat tämän ristiriidan ilo sopimuksen ja tämän lainsäädännön osalta omaan keskusteluunsa niin että voitaisiin äänestyksessä todeta niin että poistamme sieltä lakimuutoksen osalta sen viimeisen lauseen tästä pykälästä

on harmillista että me joudumme tavallaan tässä vaiheessa tekemään sen että kun ilmastonmuutosta torjutaan niin meillä sahoilta rahdataan lähestulkoon vettä niille laitoksille joissa sitten sähkö tehdään eli sahoilta purua ja haketta viedään eteenpäin niin että sitten toisilla laitoksilla niistä tehdään sähköä

juuri näin kuin edustaja korhonen edellä esitti tämä onkin mutta täytyy myöntää nyt se tosiasia että sieltä kolmannesta taseesta voidaan myydä ilman että eduskunta antaa siihen suostumusta

mitä on tähän mennessä tehty ja mihin toimiin hallitus ryhtyy koska euroopassa ja eu alueella rehottava markkinoita vääristävä ja epäterve telakkatukien viidakko on valtaisa

arvoisa herra puhemies

jälleen liian moni isä joutuu viettämään joulun ilman lastaan ja moni lapsi ilman isäänsä

jos halutaan ja kun varmasti niin tehdään niin pystytään ainakin estämään että tämä nollatyöehtosopimusproplematiikka voisi toteutua siinä kauhukuvassaan mitä tällä hetkellä se antaa olettaa

nyt on kysymys nimenomaan siitä että kun sanotaan että mikään ei sinällään muutu niin ei muutukaan mutta kannattaa tämä seikka tuoda esille että se on todellakin sitä

meidän tarvitsisi saada kieltävä päätös näiden tukien osalta tai vähintään että nämä harmonisoitaisiin jokaisen maan kohdalta jotta suomalainen työllisyys voitaisiin turvata

on todella tärkeätä että tämä keskustelu käydään ja kiitän kyllä edustaja piiraista tämän kysymyksen juuri nyt tähän hetkeen nostamisesta ja olisinpa kyllä toivonut että edustaja hakkarainen täällä olisi ollut myöskin mukana tätä esitystä kovasti kyseenalaistamassa

äiti pystyy halutessaan muun muassa kieltämään isyyden tunnustuksen muuttamaan suullista sopimusta tapaamisoikeuksista sekä isyyden tunnustamisen jälkeenkin olemaan yksin lapsen hoitaja

nyt siellä on isoja alueita joista valtioneuvosto voi omalla päätöksellään tehdä kaupan ja sitten tilinpäätöksen yhteydessä se käsitellään ja valtioneuvosto siunaa tämän menettelyn

jos sopimusta tapaamisoikeuksista ei tehdä äidillä on lähivanhemman roolissa mahdollisuus muuttaa tapaamisoikeuksia ilman isän suostumusta jolloin isän ainoa mahdollisuus on hakea huoltajuus ja tapaamisoikeuksia käräjäoikeuden kautta

lisätalousarviossa on todettuja puutteita joita tässä salissa on toistamisensa jälkeen toistettu